skinnari skinnari

stub poissa

vapaavuori

päätään

väite

valli

jyrki

arvoisa herra puhemies

syy on seuraava

olen tehnyt peruuttamattoman virheen olen nimittäin kirjoittanut vastalauseen uavn kehityspolitiikkaa koskevaan mietintöön

tätä kuria oli uavssä vaatimassa vihreiden edustaja hienona osoituksena siitä että vihreät ovat yksilönvapautta puolustava ryhmä

ymmärrän hyvin että ruotsalaisen ryhmän jäsenenä minun pitäisi sokeasti totella hallitusta jonka kannatus on huvennut ja ehkä entisestään supistuu jos ja kun vihreä ryhmä äänestää ydinvoimaa vastaan ja jättää hallituksen

itse asiaan

kehitysapumme määrästä on meillä tapeltu vuosikymmeniä

tuo raha on kuitenkin pisara meressä jossa sadat miljardit pyörivät bill gatesin ja kiinan kansantasavallan toimesta sekä kehitysmaiden kansalaisten rahansiirtoina köyhistä maista vielä köyhempiin

toinen ei kovin vähäpätöinen asia on että kahdenvälisen yhteistyön vastaanottomaat eivät ole demokraattisen avoimuuden mallimaita kaukana siitä

oman panoksemme suhteen voidaan kysyä ovatko kahdenvälisen avun kohdemaat oikein valittuja ja ollaanko siellä läsnä siksi että on kauan oltu

ehdotan ja jotkut asiantuntijat ja ilmeisesti jotkut läsnä olevat edustajat ovat ehdottaneet että koko konsepti pannaan täysremonttiin ulkopuolisten toimesta ja tämä hyvin pikaisesti ei vasta ensi vaalikauden aikana

nythän on niin että sinänsä ansiokkaat ja hyvin kirjoitetut raportit luodaan niiden toimesta jotka itse ovat vastuussa tekemisistään

olen käynyt ruotsin leireillä joissa pakolaiset muun muassa syyriasta ja irakista odottavat pysyvää asuinpaikkaa uudessa maassa

riippumatta siitä miten sunnuntain ruotsin vaaleissa käy sekä pääministeri reinfeldt joka edustaa kokoomusta vastaavia moderaatteja että pääministeriksi luultavasti kipuava oppositiojohtaja stefan löfven ovat lupautuneet jatkamaan nykyistä pakolaispolitiikkaa

tunsin tarvetta esittää vastalauseen koska valtioneuvoston selonteko kuvastaa itsekritiikin puutetta ja näköalattomuutta

en ole äänestyttämässä mitään vastakohtana perussuomalaisille jotka ehdottavat sinänsä mielenkiintoisia malleja jotka eivät toteudu

lopetan kuitenkin hauskempaan asiaan nimittäin lainaamalla maa ja metsätalousvaliokunnan nerokasta ehdotusta

tämä on aivan nerokas ajatus

työt on kohta kohta kun

äänestyksessä vat ääniä saaneet peruste joutsenlahti sataneljäkymmentäviisi ääntä

perusti mäntylä neljä ääntä

seuraavat edustajat ovat saaneet kukin kaksi ääntä ja ruohonen kirsti tuo ron silver ja louhelainen seroperusteet ovat samat kukin yhden aineen hakkarainen tolppanen ja yrtti ja

tämän lisäksi on annettu neljä tyhjää äänestyslippua

sekään ei yksi äänestyslippu joka on kyllä sen johdosta että siinä tarkoitettu henkilö on valittu ensimmäiseksi varapuhemieheksi vitomoristinen harrastettiin vallit ledamot joutsenlahti on rocktähti ben restel teitä mut mäntylä fyra mister myllerryksessä niitä myöten hän voi koloristi vaan tein ruohonen lerner leena kokko on louhelainen pelityylinsä sydämetön hakoteille jos vaan hakkarainen tolppanen jyrki aho

result tomuttaa viivi zephyr lauk karisti ladut saatiin rseedel solfer rastas rambo likaavat pesuun ihan pöytään valts mihelhan riitä vaan silfers ei avkunnas